minä toivon vastausta siihen onko tämä peruskonsepti sopeutus kilpailukyvyn parantaminen ja uudistukset se oikea tapa jolla nyt tässä vaikeassa tilanteessa edetään

arvoisa puhemies

mikä on sen kilpailukykyloikan tarve joka meillä on

sen yhteydessä on todella tärkeää että nämä finanssivalvonnan valtuudet katsotaan hyvin tarkasti niin että ne ovat ajoissa käytettävissä ja riittävän vahvat

voi sanoa että suomen pankissa yhä edelleen taitaa olla väkeä aika tavalla mutta finanssivalvonnassa eli ratassa tänä päivänä vakuutusvalvontapuolella ei ole riittävästi pätevää henkilökuntaa seuraamaan ja valvomaan tätä kansainvälistä toimintaa jossa ympäristössä nykyisin käsitellään näitä asioita

ne ovat erilaiset

ydinvoiman kohdalla se liittyy tähän polttoaineketjuun sen hankinnasta säteilevään jätteeseen

kolmas asia tähän liittyen ovat ne sanktiot joiden pitää myös olla kunnossa kun valvonta löytää epäkohtia että saadaan puututtua niihin riittävällä voimalla jotta ei pääse tapahtumaan meillä sellaista mitä islannissa pääsi tapahtumaan ja on tapahtunut eri puolilla ja mistä ehkä ruotsissakin tällä hetkellä käydään keskustelua

ja jos ollaan rehellisiä näiden kahden välillä pitää tehdä ratkaisua

selonteossa todetaan myös että vaikutusvaltamme kannalta on olennaisen tärkeää että eu politiikallamme on selkeä identifioitava johto

koko eu politiikka kuuluu perustuslain mukaan suomessa valtioneuvostolle

se on se ratkaisu jonka takia itse olen vuosien mittaan kääntänyt kantani suhteessa ydinvoimaan ratkaisu tämän ilmaston kannalta paremman kokonaisuuden puolesta

onnistuneella ennakoinnilla tehokkaalla vaikuttamisella ja hyvillä argumenteilla pienetkin jäsenmaat voivat vaikuttaa unionissa suhteellista kokoaan merkittävämmin

suomella on toki erityisintressinsä jotka myös selonteossa tunnistetaan

nimittäin tässä nimenomaan on ehkä yhtenä vahvana näkökulmana se että meillä talousennustamisen heikkous on paljastunut monella eri tavalla

olemalla eun valtavirrassa ja samalla osallistumalla eun kehittämiseen rakentavalla panoksella turvaamme parhaat vaikutusmahdollisuudet myös omien olosuhteidemme huomioimiselle

suomen pankki rahoitustarkastus ja kaikki muutkin tahot ovat näissä ennustustilanteissa epäonnistuneet varsin pahoin

sitten täällä on pohdittu erityisesti euroalueen valtavaa velkaantumisvauhtia joka olisi pitänyt kaiken järjen mukaan havaita eri tahoilla euroopan unionissa euroopan keskuspankissa ja myös suomessa ja ottaa huomioon ja varoittaa mutta kukaan ei ole puhunut yhtään mitään

eu ei vain tapahdu me teemme sen